siellä saattaa olla kyllä semmoista parinkolmenkymmenen vuoden yhteistä hoitotyötä alla ja voi olla että kova kriteeri on sanoa sille potilaalle että sinulla ei muuten kuntoa ole

mutta sitten täytyy oikeasti kysyä onko kykyä ja onko sitä turvallista taitoa tuolla liikenteen seassa liikkumiseen kun sitä liikennettä nyt tahtoo olla siellä kainuussakin kohtuulailla ja uudet vehkeet vaativat uudenlaisia kuvioita

äänestä kuuli ja tunsi kun pyörä lähtee lipeämään mutta nykyisissä ajoneuvoissa kun on kaiken maailman härveliä ja kaikkea hienouksia sitä tuntumaa ei tule jolloinka näitä onnettomuuksia sattuu kokemattomille yllättävän paljon sen takia että ei ole minkäänlaista tuntumaa tiehen olemassa

jos mies nukahtaa niin juna pysähtyy ja se pysähtyy sille samalle raiteelle ja aika äkkiä kun se jalka nousee siltä pedaalimelta

elikkä siinä on se ero että siellä ei ole olemassa järjestelmää joka veisi sitä yhdistelmää taikka linja autoa suoraan eteenpäin vaan se on siinä omissa näpeissä kaiken aikaa eikä se siitä muuten millään muulla pysähdy sitten kuin sillä jarrupolkimella jos sitä aletaan pysäyttää

minä luulen että niitten muutamien ihmisten kohdalla jotka tässä nyt ovat hyvässä kunnossa olevia ja jotka ovat yhteyttä ottaneet se pari vuotta kenties sallittakoon enkä minä nyt näe että siinä mikään valtava ongelma on

mutta ei tällä kyllä mitään työvoimapolitiikkaa hoideta eikä tällä hoideta mitään muutakaan politiikkaa paitsi kenties niitten kohdalla jotka ovat aika paljon tuonne ulkomaille ajaneet jotka ovat ajaneet pelkillä ulkomaan päivärahoilla ei ole palkkaa juuri saatu niiden kohdalla eläkkeet ovat ihan mitättömiä

he vähän kokevat sen halveeraamiseksi kun minä olen sanonut että no kyllä se riittää sulle kun käyt sillä nupilla ajamassa siellä kun se kuorma autokortti kuitenkin on voimassa

mutta tässä kohtaan tulee lakiin myöskin oleellinen muutos niin että sitä kuorma autokorttiakaan et saa enää kuin sen kahden vuoden päähän

minä luulen että tällä porukalla joka pystyy tähän hommaan ei hoideta minkäänlaista kuviota ja jos siitä nyt jokunen papparainen tyydytyksen saa niin menköön

puhemies

niin silloin ja yhä edelleenkään sitä ei ole saatu niin kilpailukykyiseksi että siellä väki kaikkialtaan viihtyisi ne joilla on kädentaito muihun häipyvät muihin töihin mutta siinä vaiheessa kun muuallapäin alkaa lama vaivata palataan takaisin

muun muassa pääkaupunkiseudulla jo keväällä olivat kaikki kuljettajan paikat täynnä linja autopuolella elikkä kyse on kyllä siitä että ei ole kuljettajapulaa enkä usko että sitä helposti tulee näkyviinkään

arvoisa puhemies

mustajärven kysymykseen joka meillekin nousi hyvin selkeästi esille siellä lapissa käydessä jolloin uutisoitiin virkamiesten ajatuksia siitä että teitten hoidossa perustienpidon hoidossa nimenomaan siirrytään entistä enemmän siihen luokkajakoon niin että jätetään herran haltuun suurin osa teistä ja vain muutamia pääväyliä hoidetaan

en tiedä kuinka tarkkaan tämä ajatus oli mietitty mutta ehkä siihen on osaltaan jo siirrytty ja kun kysyin eräältä vastaavalta että kun te kilpailutatte ja nyt näitä hoitajia on vähän kuka sattuu hoitamaan ja minkälaisella ammattitaidolla varustettuna ja tarkastaako niitä kukaan niin virastosta vastattiin että ei ole oikein ketään joka kerkiäisi enää valvomaan näiden tienhoitojen tasoa

onko tähän mietitty että nyt kun niitä kilpailutetaan sen urakan saa se joka halvimmalla lupaa olla tekemättä yhtään mitään ja kukaan ei tarkasta eikä kukaan valvo

niistä ei joudu minkäänlaiseen vastuuseen kun on riittävän kauan häiriköinyt eikä mitään ulosmitattavaa ole eikä muuta niin se on mennyttä ja ollutta ja se on nimenomaan tämän vihreän oikeusministerin ja teidän kokoomuksen yhteisen diilin kanssa tehty hyvä päätös jossa tämä koko kuvio on tehty

tätä tarkoitin tällä kommentillani

kukaan ei uskalla tupakkamiehiä taikka tupakoitsijoita puolustaa ollenkaan mutta täytyy nyt tässä edes käyttää sen verran että kyllähän tämä veronkorotus on ihan terveisiä jostain muualta kuin tästä päivästä

jos olisi julkisuudessa todettu kuinka paljon sitä rahdataan tuolta itänaapurista tällä hetkellä pimeästi ja ympäri maailmaa tulee virosta ja venäjältä niin että siitä on tullut kannattavaa bisnestä

ei siinä mitään mutta täytyy sanoa että pitäisi miettiä toinenkin kerta vielä kuinka paljon kannattaa nostaa ja antaa salakuljettajille hommia ja töitä

tästä laista tuomareiden nimittämisestä täytyy sanoa ensimmäisenä kiitokset siitä että erinomaisen pohjan tähän on laatinut ed

aika harvoin näitä lakialoitteita täällä yleensä lävitse menee ja ymmärrän kyllä hyvin tämän toisen puolikkaan tästä presidentin nimittämisestä vaikkakin täytyy kunniaksi todeta että presidentin kanslia oli tätä puoltanut

kuinka monella on lakialoitteessaan presidentin kanslian puolto sitä voidaan miettiä

lisäksi tähän voisi ehkä sanoa että tässä kyseessä on tätä kahden lautasen peliä varmasti myöskin osaltaan ja tätä mietitään mikä on se arvovaltakysymys ja kenelle se nimittäminen kuuluu

se täytyy sanoa tähän syyttäjien osuuteen että kun tässä toistakymmentä vuotta lakivaliokunnassa on istunut on huomannut että nykyaikana ja viime vuosina selkeästi kyllä syyttäjien asema on vahvistunut

ehkä tässä myöskin lähennytään sitä tilannetta jossa syyttäjät ovat entistä keskeisemmässä osassa myöskin tässä koko rikosprosessissa meillä kuten aika monessa euroopan maassa

miten pärjätään näitten nyt jo aika kovien tuomioitten jälkeen mitä on saatu

toki täytyy myöskin sanoa että jonkun verran on saatu sinne syyttäjäpuolelle lisäresurssia mutta kyllä sinne vaan vaaditaan koska jos oleellisesti sitä tehtäväkenttää ruvetaan laajentamaan niin resurssit eivät kyllä tällä hetkellä riitä

samaten myöskin tuomioistuinten kohdalla on henkilötyövuosien vähentämistä ja kyllä tässä tekemistä varmaan hallinnonalalla löytyy että näistä huomautuksista päästään eroon

mutta ammattitaitoa siellä tuntuu olevan ja erittäin pätevöitynyttä ja hyvää väkeä niin että minä uskon että tämäkin asia hoituu siellä tullaan

siihen on ministerinkin valiokunnassa ollessa kiinnitetty huomiota vuosikausia ja se laahaa perässä aina vaan